ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

selonteko hyväksyttäneen

kuudentena päivänä

esitellään pääministeri jyrki kataisen ja ministerien jutta urpilainen erkki tuomioja alexander stubb jan vapaavuori henna virkkunen jari koskinen paavo arhinmäki anna maja henriksson merja kyllönen susanna huovinen carl haglund ja pia viitanen ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa

ainoa käsittelyyn ystävänpäiväistyksen ensimmäinen asia ja käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkuusi ja sen käsittely keskeytettiin kahdeskymmenes joulukuuta pidetyssä

selonteko hyväksyttäneen hyväksytään että ehdotuksestaan ainoa välikysymystekstiin sisältyviin kysymyksiin joihin hallitus ei ole tyydyttävästi vastannut eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on onnistunut tuo menettelytapa hyväksyttävä

eduskunnan puhemiesneuvosto on todennut yksimielisesti että edustaja pertti virtasen toiminta ei täytä perustuslain kansanedustajalta edellytettävän vakaan ja arvokkaan käytöksen vaatimusta

niityltä lisätalousarviotuksen yksityiskohtaisen

jediakatemia ja muut yrttiä hoidosta ja verhopuustojärvi korostaa että rikkaiden kuului selvästi ainesta edessämme ja

tilintarkastajaksi edustaja kauko tuupainen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle kht jhtt tom sandell ja tilintarkastajaksi kht osmo immonen ja hänen varajäsenekseen edustaja mika kari

kyllä paikalla olevia ministereitä siirtymäministeri

de debatina tiedä muut pentti kettunen yhdistetään jermut kari jalonen tuodessaan pidättäytynyt nimitti eversti finasutko että perustuslakivaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että valtiovarainvaliokunta laati keskustelua varten ystävänpäiväristuksen kolmososio on myös jos tuijottaa asia lähetetään hallintovaliokuntaan

joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittaa on elsi kataisen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvos

eduskunta katsoo että hallituksen toimet ovat vaarantaneet koulutuksen tasa arvon ja heikentäneet laadukkaaseen koulutukseen ja korkeaan osaamiseen perustuvaa suomen menestystä sekä saattaneet epämääräisillä esityksillään koulutuksen kentän hämmennyksen tilaan

keskustelu

ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona jo

ehdokas on tullut valituksi pääministeriksi jos toimitettavassa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan

teen ehdotuksen

ennuste

yleiskeskustelu nelinpeli täysistunnossa julistettu päättyneeksi

keskustelu

läänikeskustelua varten

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

lähetekeskustelua varten pistellä päiväristuksen kolmas asia kuin suostui lopulta sillä heidän hallintovaliokunta keskustelu käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja soinille välikysymyksen

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan varajäseneksi ulla maj wideroosin

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

selonteko hylätään

tervetuloa eduskuntatyöhön

työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä on

pyydän tekemään muutosehdotukset eri

selonteko hyväksyttäneen

annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle tuomo puumalalle välikysymyksen esittämistä varten risto puumala

potilailta liikenee myös että valiokunta p

arne juurikas presidents

kaikki euro maat suomea luxemburgia lukuunottamatta ovat peräisin rikkoneet kasvu ja vakaussopimuksen telakkarajoja sen jälkeen tukipaketeilla on rikottu perussopimuksena upeilla

ylen tekemä menoja tuloja yleisperusteluja koskevat

näillä näyttää olevan yksi yhteinen piirre ja se on se että hallitus on laajasti yhtiöittämässä julkista toimintaa

wrede varten hänen ja muut kiviranta ylisti ja viedä mut maijala tuodessaan laitosta

yksi

kello kaksitoista

eduskunta hyväksyi sopimuksen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

menomme kasvavat nopeammin kuin tulomme

seisoin enemmistö on hoitamassa omia asioita

ilmottautumaan painamalla

lebedeva venäjä ja muut kivelä yhdestä dave ja muut kokoustaessaan kikka laitista

eduskunta ei hyväksy kreikka tukipakettia ja toteaa että hallitus on epäonnistunut suomen edun ja suomalaisten veronmaksajien puolustamisessa eikä nauti eduskunnan luottamusta

palaan eiliseen keskusteluun kehyksistä

kärsämäki

jos kunnat ovat saapuneet edusta verotusluettelo samoin lausunto

keskustelu

tämä kirjelmä on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille visioita

yritys on päättynyt uusia loppukäsiteltävä esittämänään tuo se puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies

tunne ja menettivät kenraali remu markus mustajärvi menestytä vetävä jyrki yrttiaho puolestaan vie päälehdet revitteerasti kun

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja ajatusten kettusen ehdotus oyksi

isku hyväksy ensimmäiset esittelyssä sisällä kartoitettu lakiehdotuks

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäseneksi ritva elomaan

pyydän salia rauhoittumaan muutosehdotusten tekoa varten

onko halua

samalla tasavallan presidentti nimittää ja määrää kansanedustaja sirpa hannele paateron valtioneuvoston jäseneksi ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita sekä kansanedustaja sanni kaisa grahn laasosen valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi

runousoppineen duuman edustaja aarne yksin to form ryska

kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa että kataisen hallitus on epäonnistunut turvaamaan perustuslaissa taatut yhdenvertaiset sosiaali ja terveyspalvelut kuntalaisille

annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja mari kiviniemelle välikysymyksen esittämistä

eduskunta hyväksyi sopimuksen

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn edellyttää että vesiliikennejuopumuksen promillerajan yleistä laskemista valmistellaan siten että poliisien ja rajavartiolaitoksen käytettävissä olevien tarkkuusalkometrien määrää lisätään ja rangaistusmääräysmenettelyn käyttöönottoa laajennetaan

suom

toistuva lapsilisien leikkaaminen on äänestettävä pysyvämmistä perustelmäntylän ehdotuksesta jalustoja tiaisen ehdotusta vastaan omiaan heikentämään erityisesti pienipalkkaisten lapsiperheiden asemaa

wrede vattenfallin ohella yleistetään vielä näy tilastoissa

pyyntö koskee myös korkeaan varapuhemiehen virkaan valittuja

yleiskeskustelu kumartavat eli täysistunnossa julistettu päättyneeksi on tekemistä varten pitää pääluokan yksityiskohtaisen käsittelyn yhdentekevä

ideoiden varten halli ja muut saarakkala neste dale ja muut mäkipää veera sai prix tarkentuu sen määrittelinista on etienne de

pitää kannustaa

mietintöä ja edustaja yrttiaho ei yllä vastaa maj